tietysti tärkeää on näissä aukiolokysymyksissä mahdollistaa myös sitten erilaiset poikkeusmahdollisuudet muun muassa näissä matkailukeskuksissa kuten muun muassa vuokatissa on omat vaatimuksensa kaupan aukioloajoille

arvoisa puhemies

siitä kuinka hyvin selonteko vastaa muun muassa koko maan kehittämiseen siis muun muassa alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseen voidaan oikeutetusti olla monta eri mieltä

kyllä täytyy sanoa että meillä on kieltämättä ministerin kanssa erilainen näkemys tämän lain sisällöstä ja sen tulkinnasta

tärkeintä näitten yliopistokeskusten osalta olisi nyt turvata niille työrauha ja keskittyminen rahoituksen pohdinnan sijaan enemmän tekemiseen ja kehittämiseen

työ ja elinkeinoministeriöllä säilyy tämänkin jälkeen saariston ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueitten kehittämisen kanssa mikä on perusteltua ottaen huomioon työ ja elinkeinoministeriön tehtävän alueitten kehittämisestä vastaavana ministeriönä

näen selkeästi niin että on välttämätöntä että kuntauudistusta vietäisiin eteenpäin niin että hyväksytään myös useammanlaisia kuntamalleja muistaen kuitenkin tietysti sen että mallit sinällään eivät tee mitään ihmiset tekevät

tässä tilanteessa on syytä muistuttaa että politiikan ja säiden lisäksi on muitakin aivan keskeisiä tekijöitä joiden rooli maatalouden tilanteelle on merkittävä syitä jotka täällä on moneen otteeseen jo nostettu esille muun muassa elintarvikkeitten halpuuttamiskampanjat

valitettavasti edustaja satonen on pois mutta hän sanoi tavattoman hyvin jotenkin näin että kyllä kunnat tietävät milloin on hyvä tehdä yhteistyötä tai sitten panna kuntia yhteen hynttyitä yhteen

kun katsoin tätä hallituksen esitystä ja hallituksen kokousta missä tätä esitystä oli käsitelty niin on todettava että tähän esitykseen liittyy kaksi erittäin hyvää hallituksen päätöspontta

kun itse katson tätä selontekoa harvaan asuttujen alueitten näkökulmasta niin kyllä rohkenen väittää että liikennepolitiikkaa viedään jollakin tavalla tässä yhteiskuntaa keskittävään suuntaan

nämä halpuuttamiskampanjat ovat olleet rohkenen sanoa irvokas kruunu kauppojen pitkään jatkuneelle yliotteelle suhteessa ruoantuottajiin maatalouteen ja jalostukseen

meidän pitää nyt yliopistolakiin tehtyjen parannusten vuoksi yliopistokeskusten osalta luottaa siihen että kun budjettiperusteinen rahoitus varmistetaan keskusten ei enää tarvitse elää vahvasti hankerahoituksen pohjalta

aivan oleellinen sanonta juuri näin

ensinnäkin on se että hallitus käynnistää selvitykset kaupan hankinta ja ostovoimasta sekä erityisesti hankintaketjun avoimuudesta paikallisten tuotteitten pääsemiseksi kaupan jakeluun

kyllä kunnat tietävät mitä siellä pitää tehdä ja siksi onkin ollut tavattoman yllättävää se kokoomuksen tavattoman raju ideologinen suurkuntahanke pakkoliitoshanke mitä koko tämä vaalikausi on tässä nyt sitten kokoomuksen toimesta harjoitettu ja mitä myös osittain tämä lakiesityskin sitten ajaa

yleiskeskustelu päättyi

arvoisa puhemies

tuossa arvostamani edustaja sarkomaa totesi edellisessä puheenvuorossaan aika yksikantaan että opposition vaihtoehdolla mennään päin seinää

kuntien talouden osalta keskustan edustajat niin hallintovaliokunnassa kuin valtiovarainvaliokunnassa ovat lausuneet selkeästi näkemyksensä

on selvää että kauppojen on kannettava vastuunsa suomalaisen ruoan tulevaisuuden varmistamiseksi ja ehkä pieniä merkkejä tästä myös on nyt sitten nähtävissä

muu maa toisin sanoen niin sanottu alempi taso varaudutaan hoitamaan ikään kuin minimipalveluin ja jättämällä jopa alemmanasteinen julkinen tieverkko jokseenkin oman onnensa nojaan

arvoisa puhemies

noh kaikella ystävyydellä täytyy todeta että esimerkiksi hallintovaliokunnassa olen kyllä tottunut tämäntyyppisiin hallituspuolueitten edustajien täysin perustelemattomiin väittämiin

ja toinen minusta erinomainen ponsi on se että hallitus varautuu huolehtimaan lähikauppojen toimintaedellytyksistä erityisesti haja asutusalueitten kyläkauppojen osalta

katsomme että hallituksen toimet joilla kuntien taloudellista tilannetta budjetissa nyt heikennetään ovat vääriä

olen laittanut niin kuin moni muukin täällä positiivisesti merkille mtkn ulostulot maatalouden syvän kriisin aikana

mutta kaiken kaikkiaan kuntakenttä vaatii vastuullista kuntakentän kehittämistyötä kuntakentän tukemista myös poliittiselta päättäjätaholta

toki ed

katajan puheenvuoron jälkeen on pakko myös todeta että tämä yliopistokeskuspäätös tuli mahdolliseksi sanoisinko näin keskustavetoisesti ministeri sarkomaan alkulinjauksiin tehtyjen muutosten myötä

sunnuntaina julkistetussa blogissaan puheenjohtaja juha marttilakin toteaa että rohkeasti oikein hoidettuna tämä kriisi voi antaa eväitä parantaa suomalaisen maatalouden kilpailukykyä

totta kai kuntakenttä odottaa eduskunnan kanssa poliittiselta päätöksenteolta hyvää yhteistyötä kuntakentän kuulemista ei suinkaan tämän vaalikauden hallituksen ylhäältäpäin sanelua ja kuntakentän pompottamista ja täydellistä kovakorvaisuutta kuntakentän näkemyksiä kohtaan

alueiden vetovoiman kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden täytyy olla keskeisinä tavoitteina liikennejärjestelmää kehitettäessä muun muassa liikenneturvallisuuden lisäksi

kuten tässä debatissakin moneen otteeseen todettiin erityisen käsittämätön on tuo kiinteistöveron irrottaminen verotulojen tasauksesta

toki voi sanoa että hyvä on kun käsitellään mutta jos tämä tuodaan myös sitten poikkeuksellisesti valiokuntiin niin tietysti toivoisi että se käsiteltäisiin myös kunnolla ajan kanssa

tässä muun muassa lentoliikenne ja toimiva lentoasemaverkosto on suomen maakuntien kannalta aivan elintärkeä asia ja siksi muun muassa itä suomen kannalta savon radan liikennenopeuksien kehittäminen tai viitostien selonteossa esitettyä nopeampi perusparantaminen olisi tärkeää

haluan itsekin kääntää tämän välikysymyksen sillä tavalla positiiviseksi että tämän menettelyn myötä oppositio haluaa sitoutua maatalouden asiaan eli toivon myös että kun hallitus tekee esityksiä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi oppositio tukee tämän välikysymyksen hengen mukaisesti näitä esityksiä

oli erittäin hyvä että kokoomus tuli tässä lain jatkovalmistelun yhteydessä sille kannalle että yliopistokeskukset ovat välttämättömiä ja ne on syytä tähän lakiin sisällyttää mutta alkuperäinen opetusministeriön linjaushan oli toisenlainen

minusta on aika vaikea esimerkiksi minun ruveta tässä väittämään että tällainen tietyntyyppinen kotikuntamaakunta malli ei ole toimiva vaan se vie päin seinää

on tietysti toivottavaa että yhteistyö myös tällä poliittisella taholla myös näistä kunta asioita löytyy ja paranee mutta tämänkin keskustelun nojalta on kyllä valitettavasti syytä vähän vetää sitä johtopäätöstä että kokoomus ei tässä kunta asiassa halua yhteistyötä suomen keskustan kanssa

tämä erittäin huonosti valmisteltu lakiesitys eriarvoistaa kuntakenttää todella rajusti

arvoisa puhemies

nythän tämä näyttää ainakin tämän salikeskustelun mukaan menevän täysin kritiikittömästi eteenpäin mikäli hallituspuolueita kuuntelee

lain tarvetta perustellaan sillä että tällä muutoksella halutaan vahvistaa kiinteistövero osuutta kuntien tulopohjassa

haluan tässä lopuksi arvoisa puhemies myös tarkentaa erästä uutta tai ehkä osin vanhaakin esille noussutta kysymystä kun arvostamani ministeri virkkunen toivoi helmikuussa että yliopistokeskukset keskittyisivät tulevaisuudessa alueilta nousevien aikuiskoulutusten tarpeisiin

näen tämän tiedonannon käsittelyn osalta myös niin että kuntapalvelujen luonne ja kunnallisen itsehallinnon perustuslaillinen asema huomioiden tämä tiedonanto olisi hyvä käsitellä niin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuin myös perustuslakivaliokunnassa eli yhdyn tältäkin osin edustaja kiviniemen esitykseen siitä että tämä tiedonanto tulisi käsitellä myös perustuslakivaliokunnassa

vaikka selonteossa on linjauksia joista olen erittäin huolestunut ja joita en pidä oikeina haluan antaa hallitukselle ja liikenneministerille kiitosta ja tunnustusta selonteon vahvasta otteesta raideliikenteen kehittämiseen

täytyy vain todeta lyhyesti se että muun muassa hallintovaliokunnassa kuultiin aika tavalla laajasti eri asiantuntijoita ja tässä asiantuntijakuulemisessakin aika yksiselitteisesti todettiin että tämä tavoite eli siis kiinteistöveron osuuden vahvistaminen kuntaverotuloissa onnistuisi jo nykyisen lainsäädännönkin pohjalta

odotusarvo on edennyt jo liian pitkälle ja ilman portugalille myönnettäviä takausjärjestelyjä euroopan rahoitusmarkkinoita ei saada yksinkertaisesti vakautettua

selonteon raideliikenteen investointilinjaukset vastaavatkin monella tavalla niitä välttämättömiä kehittämistarpeita jotka viime vuosina on todettu liikenteen pullonkauloiksi ja näin tämä selonteko antaa muun muassa vrn palveluedellytyksille entistä paremmat toimintamahdollisuudet

näen itse niin että tällainen tavoite ei olisi oikea vaan katson että esimerkiksi tutkintokoulutus ja tutkimustoiminta kuuluvat olennaisina osina keskusten toimintaan

on selvää että vakaus on suomelle äärettömän tärkeää

eli täytyy todeta että sen että kiinteistövero verotulojen tasausjärjestelmästä poistetaan tavoitteet ovat jotain muuta ja taustalla

toki on todettava että toivon vahvempaa otetta ja toimenpiteitä joilla myös suomen itäistä junaliikennettä savon radalla kouvolakuopiokajaanioulu välillä nopeutetaan

mitään järkevää perustetta kiinteistöveron poistolle verotulojen tasausjärjestelmästä ei ole

mutta sitten kuten täällä monessa muussakin puheenvuorossa on todettu iso kysymys on se mitä sitten näiden portugalin järjestelyjen jälkeen

on myös pakko todeta että kaikista päivän kuntien kuulemishehkutuksista huolimatta tulee tunne että ei tässä kuntia sittenkään ehkä keskuskaupunkeja lukuun ottamatta ole kuultu

lakimuutos pitäisi perua mutta ainakin voi todeta sen että vähintä joka tapauksessa on nyt se että hallitus ryhtyy selkeästi toimenpiteisiin joilla nyt seurataan hyvin tarkoin sitä mikä vaikutus tällä muutoksella on sitten yksittäisten kuntien talouteen riippuu

selonteko kuitenkin katsoo että rajanylityspaikkojen kehittämistarpeet kohdistuvat lähinnä eteläisiin ylityspaikkoihin

on todennäköistä että sieltä ajaudumme kreikka apuun minkä jälkeen keskustellaan todennäköisesti myös kyproksesta joka toki on pieni maa mutta sidoksissa monella tavalla kreikkaan

huomiotta ovat jääneet vartiuksen kautta tapahtuvan henkilöliikenteen kasvuresurssit mutta näin myös vartiuksen kautta tapahtuvan koko pohjoisen suomen ja ruotsin tavaraliikenteen kasvumahdollisuudet venäjän kanssa

ja tässä tilanteessa on toivottavaa totta kai että tuolta espanjan osavaltioista ei enää löydy merkittäviä uusia velkapommeja

erityisen ongelmallista tässä selonteossa on hyvin laajan yksityistieverkostomme kevyehkö ohittaminen budjettilinjausten rahoitusvarausten tavoin huolimatta siitä että tämä tieverkosto on maa ja metsätalouden maaseutuyrittämisen kannalta välttämätön mutta myös kaikkien hyötymatkojen lähtö ja paluupisteenä edelleenkin noin puolelle kansalaisista

kun tätä isoa kehityskulkua rahoituskriisien valossa katsoo niin tietysti on tällainen tietynlainen riski siitä että euroopassa ajaudutaan ottamaan jopa selkeitä askeleita kohti federatiivisuutta ja sen suuntauksen näen pahoin vääränä

kaiken kaikkiaan näyttää edelleenkin siltä että hallitus menee rakenteet edellä ja kuntarajojen siirtely edellä lähinnä sillä ajatuksella millä aikataululla nyt sitten kuntien pitää liittyä toisiinsa

kuuntelin tuota äskeistä puheenvuoroa ja väistämättä tuli mieleen vähän samalla tavalla kun kuunteli tätä muutakin tämänpäiväistä kehyskeskustelua ja minulla on siitä aika selvä näkemys ja usko siihen että monet tämän päivän puheenvuorot tulevat näyttäytymään parin vuoden kuluttua aika erikoisessa valossa erikoisessa valossa sen takia että väistämättä ne toimenpiteet joita hallitus tässä on nyt viimeisten kuukausien aikana tehnyt ja tulee vielä tulevina kuukausina tekemään tulevat nostamaan suomen taloutta selkeään nousuun ja kaikki ne epäilykset mitä tänäänkin on epäilty niin

minusta näyttää edelleen todella siltä että hallitus näkee kuntakentän ja kuntapalvelut lähinnä rakennekysymyksinä keskittyy hallinnollisiin kuntarakennekuvioihin unohtaen sen että kunta on ihmisiä asukkaitaan varten

tulevaisuuden finanssijärjestelyjen osalta yhä suurempi osa talouden asiantuntijoista näyttää katsovan että nykyisen kaltainen yhteisvastuun tie on monellakin tavalla väärä

muun muassa tänään minulle soitti yksi maaseutuyrittäjä joka sanoi ettei öljyfirma suostu tuomaan yritykselle tilalle öljyä koska tiellä on painorajoitus

ilmasto ja energiastrategiassa on siis kaksi suurta tavoitetta eli ensinnäkin vähentää kasvihuonepäästöjä eri keinoin ja toiseksi lisätä uusiutuvan energian määrää

oleellisinta kuntapolitiikassa on palveluitten järjestäminen ja palvelujen tuottaminen ja sen takia kuntasektoriuudistusten pääpainon pitää olla palveluitten palvelurakenteitten ja palveluiden tuotantotapojen uudistamisessa niin että ihmiset ja heidän tarvitsemansa palvelut ovat uudistusten keskiössä

sitä taustaa vasten on itse asiassa aika hämmentävää että tulevat päähallituspuolueet kaikella ystävyydellä sanottuna lähtivät takausvastuiden kaksinkertaistamiseen väliaikaisen kriisirahaston osalta

tällaiset tilanteet ovat täysin kohtuuttomia ja tähän täytyisi löytää joku rahoitusratkaisu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin on syytä tämä strategiapaperin alussa heti yhtyä valtioneuvoston kantaan siinä että suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky on pyrittävä turvaamaan huolehtimalla muun muassa riittävistä ilmaisista päästöoikeuksista

on selvää että nykyinen toimintamalli ei johda jatkossa kestävään lopputulokseen euroopan talouden ja työllisyyden pohjan pelastamiseksi

siksi on ymmärrettävää että jos kuntauudistukseen käytäisiin palvelut edellä ja muu olisi alisteista sille päämäärälle niin oikeat rakenteet kyllä kaiken kaikkiaan löytyisivät

käsillä oleva budjettiesitys on teksteiltään monella tavalla aivan oikean suuntainen mutta on tietysti pakko todeta samasta asiasta mistä täällä monessa puheenvuorossa on puhuttu

laitinen tarkemmin perehtyy näihin erojen syihin niin kyllä ne erot johtuvat etäisyyksistä harvasta asutuksesta siitä että valtio on määritellyt kunnille uusia tehtäviä ja niin edelleen

talouden synkkien vaiheitten jälkeen on hyvä huomata että tietynlaisia käänteitä parempaan suuntaan on jo näkyvissä

velkaongelmat yksinkertaisesti eivät voi ratketa jatkuvalla lisävelan ottamisella eli on aivan pakko löytää kestävämpiä tapoja joilla eurovaluutan vakavat ongelmat pystytään ratkaisemaan

kun kuulin tästä välikysymyksestä ajattelin ensimmäisenä että on tietysti hyvä että tällaista suuntakeskustelua ja arviointia käydään

muuten niitten osalta joudun tässä toteamaan että olen sitä mieltä että hallituksella saattaa olla ihan järkeviäkin suunnitelmia erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä edellyttäen että osassa maassa hyväksytään kuntayhtymäpohjaiset sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisalueet

itse uskon hyvin vahvasti siihen että hallituksen usealla linjalla etenevillä toimenpiteillä päästään siihen tilanteeseen että työllisyys lähtee nousuun

suuri ongelma on maatalouden kannattavuus

paras hanke siihen ei välttämättä riitä

näitä toimenpiteitä tulisi totta kai löytää nopeasti koska maailmantalouden hyvin alkanutta toipumista uhkaa tälläkin hetkellä monilukuinen joukko erilaisia riskejä ja mikä ongelmallista useimmat näistä riskeistä liittyvät eri talousalueitten poliittisen päätöksenteon ongelmiin

onko se sitten joku veroprosentin katon asettaminen tai mikä mutta oleellista on huomata se että kysymys on siitä että kansalaisille pystytään turvaamaan peruspalvelut

tämän otin esille sen takia että kai jollakin tavalla on syytä suhtautua vakavasti niihin eräisiin arvioihin joita muun muassa elinkeinoelämän osalta on tehty muun muassa viime keväänä pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen osalta

ei kysymys ole kuntien itsemääräämisoikeudesta ei kysymys ole kuntien palkitsemisesta vaan siitä että peruspalvelut pystytään turvaamaan

kuntauudistuksessa hallitus ajaa yksioikoista suurkuntahanketta jonka erinomaisuus ei perustu vahvaan analyysiin vaan se perustuu lähinnä ainoastaan mielikuviin tunteisiin väittämiin ja epäilemättä myös ideologisiin tavoitteisiin suurkuntien hyödyt kun ovat edelleen toteen näyttämättä

eli on pakko kysyä kuinka viljelijät jaksavat ja uskovat tällaisessa tilanteessa tulevaisuuteen

eurooppalaisen globaalin pankkijärjestelmän vakauttamisessa pankkien stressitestien on kyettävä antamaan oikea kuva pankkien tilanteesta

myönnän miettineeni siinä tilanteessa antavatko tämän viime kauden näytöt allekirjoituspuolueelle sitten millaisen mandaatin tämän välikysymyksen sisältöön mutta totean nyt vain sen menemättä historiaan että tästä suunnasta on todella hyvä keskustella mutta tietysti tämänkin päivän keskustelu on osoittanut sen että rakentavuutta tässä kaiken kaikkiaan tarvittaisiin

arvoisa puhemies

kannattavuus karkaa alta maatalouden toimintaympäristöä leimaa jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta maatalouspolitiikka ja maaseutupolitiikka on lyhytjänteistä

itse ymmärrän sillä tavalla että näitten kysymysten esittäjät eivät näe tätä hallituksen kokonaispakettia mutta eivät myös suomen talouden heikon kehityksen taustalla vaikuttavia tekijöitä

metsä toimialana muuttuu muut organisaatiot muuttuvat on aivan selvää että myös metsäkeskusten on muututtava

joka tapauksessa on selvää että pankkien pääomien kasvattaminen on järkevää finanssikriisin keskellä jo yrittäjyydenkin turvaamiseksi

välikysymyksessä me allekirjoittaneet kysymme miten hallitus aikoo turvata kunnalliset lähipalvelut ja paikallisen vaikuttamisen mahdollisuudet kaikille ihmisille koko maassa

me emme nimittäin selviä vain kotimaista kysyntää tukemalla vaan me tarvitsemme ratkaisuja myös tämän maan rakenteellisiin ongelmiin

ensinnäkin tämän tärkeän välikysymyksen aiheeseen liittyen täytyy todeta että tämän päivän keskustelunkin osalta joutuu toteamaan sen että tässä salissa istuvista puolueista ei kyllä yksikään ole synnitön

ja kun tähän kaikkeen sitten pistetään mukaan eun maatalouspolitiikan lyhytjänteisyys niin tämä epävarmuus tulevaisuudesta on viljelijöillä erittäin suuri

tietysti kysymys on myös siitä että pitää pystyä huolehtimaan ja löytämään ne niin sanotut terveet pankit joitten pääomittamisella mennään eteenpäin

tämä esitys metsäkeskuksen valtakunnallisen ja alueellisen organisaatiorakenteen uudelleenjärjestelyistä on pääosin perusteltu

henkilökohtaisesti olen allekirjoittanut tämän välikysymyksen saadakseni vastauksia juuri noihin kysymyksiin saadakseni vastauksia siihen kuinka vahvalla ja perustellulla tiedolla hallitus hallitusohjelmansa mukaista kuntapolitiikkaa tekee ja suunnittelee

vaihtoehdoton suurkuntalinja ei ole siis toimiva ei palveluiden järjestämisen mutta epäilemättä ei myöskään kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisen vuoksi

ja tähän rakentavuuteen on pakko sanoa tässä että arvostin kyllä pääministerin hyvin rakentavaa yhteistyön otetta näissä puheenvuoroissa joita hän täältä aitiosta piti

kun pankkitukea annetaan sen on oltava läpinäkyvää ja vastikkeellista ja jatkoa ajatellen mikäli pääomituksiin on turvauduttava julkisin varoin on harkittava myös valtion vastikkeellista omistusta

eli nykyiset oppositiopuolueet ovat tehneet kuten muun muassa arvostamani edustaja gustafsson aivan oikein on todennut merkittäviä leikkauksia koulutukseen ja nyt myös tämän hallituksen aikana leikkauksia toteutetaan

olisikin kaiken kaikkiaan tärkeää että nyt hallitus voisi edetä maatalouden kannattavuustyöryhmän esitysten mukaisesti nopeasti

fossiilisia energiamuotoja käytetään puolet energiakäytöstämme ja on ihan selvä asia että kotimaiset energialähteet ovat vajaakäytössä eli on siis todella järkevää panostaa tuon strategian mukaisesti kotimaiseen energiaan kaikin mahdollisin keinoin

siksi pidänkin aivan välttämättömänä että yksioikoisen suurperuskunnan tavoittelemisen sijaan maassa tulee voida olla erilaisia kuntarakenteita kuntayhtymämalli esimerkiksi joilla kuntalaisten tarvitsemat palvelut voidaan tuottaa ja järjestää mahdollisimman tehokkaasti

tällä uudella säädöksellä ja säännöksellä tähdätään siihen että organisaatiosta esimerkiksi alueyksiköistä päättäminen siirrettäisiin metsäkeskukselle itselleen

ei kysymys ole keskustan kannatuksen kasvattamisesta tai ihmisten pelottelusta kuntapäättäjien pelottelusta vaan siitä millä tavalla ihmisten palvelut pystytään järjestämään ja aiotaan järjestää

toinen tie on tehdä isoja rakenteellisia muutoksia joista tunnetuimmat tietysti ovat tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja aluehallinnon uudistus

olisi välttämätöntä tärkeää pyrkiä poistamaan epävarmuutta pitäisi saada maatalouspolitiikan järjestelmät huomattavasti pitkäaikaisemmiksi etenkin eu politiikan osalta ja olisi aivan välttämätöntä pystyä poistamaan maatalouden byrokratiaa ja tässä asiassa tietysti ministeriön pitää mennä myös aika tavalla itseensä eli tarkoitan ennen kaikkea maa ja metsätalousministeriön virkamiehistöä jonka pitäisi todella miettiä omaa toimintaansa

minusta maininnan näistä alueyksiköistä tulisi kuitenkin olla suoraan myös laissa muistaen että meillä pitää olla riittävä määrä maantieteellisiä palvelualueita metsäkeskuksen toiminnan vaikuttavuuden turvaamiseksi ja palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

itse uskon vahvasti siihen että nämä hallituksen koulutusuudistustavoitteet ovat aivan oikeita

toki näitten yhteistyörakenteitten totta kai pitää olla hallinnon osalta avoimia demokraattisia rakenteita

sen vuoksi meidän täytyy tietysti huolehtia siitä että tämä yhteiskunta ei keskity liikaa

niitä tietysti pitää analysoida vähän tarkemmin mutta noin lyhyellä kuulemisella ainakin totesin sen että osa niistä ideoista ja teeseistä on sellaisia että niillä ei tapahdu mitään erityyppistä muutosta

keinoja niihin pääsemiseksi pitää koko ajan miettiä mutta samalla meidän pitää myös ymmärtää se että näitä paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia on tehtävä myös koulutuspuolella aivan samalla tavalla kuin sosiaali ja terveydenhuollonkin puolella

mutta työllisyyden näkökulmasta iso kokonaisuus on tietysti sitten tämä hallituksen kolmas linja eli haetaan kasvun elementtejä joista tärkein tietysti on yhteiskuntasopimus

tämä kommenttina lähinnä sen takia että en oikein pitänyt siitä että valtion talousarvioesityksessä jossakin vaiheessa ja jossakin kohdassa on liite jossa sanotaan otsikkona että kaupungistuminen lisää talouskasvun mahdollisuuksia

peruslähtökohdan talouskriisin hoitamisessa tietysti täytyy olla se että kaikkien valtioitten ja pankkien on sitouduttava panemaan taloutensa kuntoon

tarvitaan toimenpiteitä mutta ymmärtäen että suomessa on erilaisia alueita ja osin tarpeitakin asukaspohjan ikärakenteen väestötiheyden taloustilanteen ja etäisyyksien osalta